zyskowiczin puhetta niin minulle jäi vähän sellainen kuvitelma taikka mielipide siitä että siitä voi saada sellaisen käsityksen että me itse päättäisimme palkoistamme

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat tehneet talousarvioon liittyen useita muutosesityksiä joilla pyrimme omalta osaltamme korjaamaan pahimpia mietinnön ja hallituksen esityksen epäkohtia

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni sellaista kuvaa ei pitäisi antaa koska se ei vastaa totuutta koska sen perusteella nimenomaan perustettiin tällainen kolmen hengen ulkopuolinen arviointiryhmä joka päättää edustajien palkoista

toivomme että niille löytyy kannatusta myös muista eduskuntaryhmistä

ongelmat eivät kuitenkaan ole ohi

arvoisa puhemies

tosiasia on että jos käsittelyssä oleva lakiesitys hyväksytään seurauksena on vähittäiskaupan kustannusten nousu jonka kuluttajat tulevat nousevina hintoina maksamaan sekä taajamissa olevien pienten erikoisliikkeiden liikevaihdon supistuminen ja lopulta niiden sulkeminen

tulemme näkemään että avustusrahojen kaataminen horjuviin kansantalouksiin ei tuota tulosta ja että lopulta heikot taloudet on pakko irrottaa ylivahvasta eurosta

oli nuorta ja vanhaa

tätä kai keskustapuolue ajaakin kun jo nyt julkisen puolen palvelut on saatu keskittämällä hävitettyä reuna alueilta lähes kokonaan

itse vastustin aikoinaan väkevien alkoholijuomien hinnan alentamista kertarysäyksellä koska sen seurausvaikutus on heijastusta myös nuorisolle

hallitus on kuitenkin sitonut suomalaiset veronmaksajat holtittomiin takausvastuisiin jotka mitä ilmeisimmin lankeavat ajan oloon suurelta osin maksettavaksemme

arvoisa herra puhemies

sitten otetaan korvikkeita ja pahaa pelkään että nyt pian eri puolilla maata on kontteja joissa odotetaan ostajia kun salakauppiaat alkavat taas toimia

kreikan osalta tämä on jo selvää irlanti jää nähtäväksi ja muut kuralla olevat euromaat seurannevat perässä

rkpn edustajalle täytyy todeta se että jos veromarkoilla niin kuin on tehty kuntien osalta erityisesti tuetaan eri puolueitten järjestämiä seminaareja ja ostetaan jumalattomasti lippuja suuria summia sitä me vastustamme ehdottomasti

hallitus pitää jääräpäisesti kiinni valuvikaisesta hajajätevesiasetuksesta vaikka asiantuntijat pitävät linjaa järjettömänä

hallituksen harjoittama epärealistinen euta orjaileva talouspolitiikka heittää luonnollisesti varjonsa valtion ensi vuoden talousarvioesityksen ylle

esimerkiksi helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori markku ollikainen on julkisuudessa ilmoittanut pitävänsä jätevesiremonttia kokonaisuudessaan suurena tuhlauksena

valiokunnan muutosesitykset parturi ja kampaamoliikkeiden osalta ovat kannatettavia jos lakiesitys nyt ajetaan kuitenkin väkisin lävitse

arvoisa puhemies

se on järkyttävän kallis totaalista resurssien hukkakäyttöä toteaa professori ollikainen

sen sijaan esimerkiksi tarkastusvaliokunta valtiontalouden tarkastusvirasto ja palkansaajajärjestöt ehdottavat tuottavuusohjelman lopettamista

valiokunnan parannusehdotustenkaan jälkeen en kannata lakiesitystä

laki tulee tyhjentämään entisestään reuna alueiden kauppapalveluja ja joissakin tilanteissa myös kaupunkien keskusten palveluja

ehdotetut kosmeettiset muutokset ympäristönsuojelulakiin eivät korjaa asetuksen perusongelmia jotka pahimmassa tapauksessa saattavat jopa huonontaa vesistöjen tilaa esimerkiksi saaristo olosuhteissa

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ovat esittäneet tuottavuusohjelman lopettamista jo vuosia koska siinä henkilömäärän mekaaninen vähentäminen on itsetarkoitus

mielestäni silloin kun ei ole pakko sunnuntai saisi olla rentoutumisen päivä arkisessa aherruksessa

tämä on johtanut monilla valtionhallinnon sektoreilla kohtuuttomiin tilanteisiin niin henkilöstön kuin toiminnankin osalta esimerkiksi tullissa poliisissa rajavartiostossa syyttäjälaitoksessa ja oikeusistuimissa

sen sijaan tulkinnat ja muutokset vajaa seitsemän vuotta sitten annettuun asetukseen hämmentävät jo entuudestaan sekavaa tilannetta joka tavalla taikka toisella koskettaa noin miljoonaa suomalaista

mielestäni ei pitäisi tällä tavoin lähteä yllyttämään ihmisiä kauppareissulle pitkien matkojen päähän jonne mennään sitten omalla autolla ja saastutetaan aivan turhaan

tämä tarkoittaa sitä että moneen mökkiin asennettava jätevesijärjestelmä saattaa olla arvokkaampi kuin itse rakennus

ymmärrän kyllä kokoomuksen ja säätiöpuolue rkpn tahdon mutta että vielä keskusta ja vihreätkin ovat lakiesityksen takana sitä en voi ymmärtää

arvoisa herra puhemies

mutta nekin ovat vähän sellaisia sanontoja jotka jos niitä ei avata eivät ainakaan sellaiselle henkilölle aukea joka päivittäin ei ole tekemisissä asianomaisen lain kanssa

onneksi sentään valiokunnassa näyttää yksi kokoomuksen ja yksi keskustan kansanedustaja poikenneen ryhmän enemmistön kannasta

miten tähän pisteeseen on tultu

itse tulen ainakin lakiesityksen toisessa käsittelyssä äänestämään esityksen hylkäämisen puolesta

miksi keskustavetoinen hallitus ympäristöministeri lehtomäen johdolla katsoo tarkoituksenmukaiseksi näin ankaralla kädellä kurittaa maaseudulla asuvia ja mökkiläisiä

sotilasvammalakiin edelleen sisältyvät haitta asteeseen pohjautuvat prosenttirajat on poistettava pikaisesti koska ne jättävät joka toisen sotainvalidin monien valtion korvaamien ja kunnan järjestämien palveluiden ulkopuolelle

kun täällä ministeri pekkarinen totesi kilpailutilanteesta niin omasta puolestani toteaisin sen että meillä on kokemusta viime vuosilta nimenomaan siitä mitä tapahtuu kun liian halvalla annetaan urakka

arvoisa puhemies

viittaan tässä as tehon toimintaan ja siihen millä tavoin tiehallinto hyväksyi as tehon tarjouksen jolloin muun muassa destia oy hävisi kilpailun

kun valiokunnan puheenjohtaja on paikalla olisin käytännön elämään ja vaalikampanjaan liittyen kysynyt

silloinen ympäristöministeri enestam on julkisesti nyt antanut ymmärtää tulleensa harhautetuksi ministeriön virkamiesklikin toimesta

tällä hetkellä eri puolilla maata ainakin etelä pohjanmaalla ja keski pohjanmaalla on useita aliurakoitsijoita joista osa on mitä ilmeisimmin joutunut sellaiseen velkakierteeseen että tuskin nousua on odotettavissa

täällä todetaan nimenomaan se tuki joka voidaan kunnallisjärjestölle antaa tai paikallisyhdistykselle taikka omalle tukiyhdistykselle

eduskunta ei ole missään vaiheessa voinut vaikuttaa hajajätevesiasetukseen ja vieläkin on epäselvää mitä asetuksella todellisuudessa tarkoitetaan

en löytänyt tästä sitä kohtaa jossa olisi määritelty että pitää olla aputili tavallaan ettei sotkeudu siihen varsinaiseen paikallisyhdistyksen toimintaan

omaishoitajat tekevät arvokasta työtään vuorokauden ympäri olemattomalla korvauksella

kun luki hallituksen esitystä nimenomaan labtium oyn osalta siinähän puhutaan suoraan siitä jo tässä vaiheessa tai jopa koko yhtiön myynnin kautta tehdään näitä järjestelyjä

toinen asia joka herätti kysymyksiä on ainakin se että käytännön elämässä ainakin niissä kuudessa vaalissa jotka itse olen käynyt olen yllättäen huomannut että lehdissä on vaalimainos enkä ole tiennyt kuka sen on tehnyt taikka kustantanut

lipeväkieliset pönttökauppiaat ovat kierrelleet kolistelemassa mummonmökkien ovia

kunnat päättävät omaishoidosta ja sen suuruudesta

kun kuntien talous on tiukoilla eriarvoisuus korostuu entisestään

liian kalliita liian tehokkaita mutta liian usein toiminnaltaan epävarmoja ja runsaasti huoltoa vaativia pienpuhdistamoita on myyty haja asutusalueiden asukkaille jopa uhkasakoilla pelottelemalla

arvoisa puhemies

oma pelkoni on siinä että jos meille tulee vain yksityisiä maanrakennusyhtiöitä saattaa käydä taikka mitä todennäköisimmin käy niin kuin esimerkiksi vaikkapa asfalttipuolella jossa kartellisysteemistä tuli aika suuret korvaukset muutamille yhtiöille

perussuomalaiset edellyttävät että omaishoidon tuki siirretään kelan kontolle ja siitä tehdään niin sanottu subjektiivinen oikeus

miten tämä on huomioitu koska ehdokashan ei voi tietää sitä jos joku naapuripiirin paikallisyhdistys lähtee mainostamaan

arvoisa herra puhemies

hämmennystä on lisännyt julkisuudessa ollut tieto että jätevesilietteet voisi kalkituksen jälkeen levittää omalle pellolle lukuun ottamatta herkkiä pohjavesialueita

arvoisa puhemies

ensi vuodelle esitetty summa ei lähellekään kata niitä suuria parannustarpeita joita tiestöllämme on

ja samaan aikaan kun meikäläisellä jänkhällä vahditaan vessanvetämisiä päästelee itänaapurin suomen suuruinen suurkaupunki pietari edelleen huomattavia määriä käsittelemätöntä kansantuotetta itämereen

toinen asia joka minua huolestuttaa tuolla maakunnissa on nimenomaan tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi

kun tässä on kuunnellut useampia puheenvuoroja alkoholin turmiollisesta vaikutuksesta itse en ole lääkäri mutta tiedän kyllä entisissä tehtävissäni oltuani mitä vaikutusta alkoholilla ihmismieleen on niin tuli mieleen kun muutamia vuosia sitten pekka puska onko ex kansanedustaja pekka puskan titteli tällä hetkellä pääjohtaja oli täällä eduskunnassa ja kertoi niistä pohjois karjala projektin asioista ja siitä kuinka turmiollista alkoholi on

esimerkiksi pohjanmaan maakuntien alueella ei ole juurikaan perusparannettu tai päällystetty sorateitä valtion rahoilla pian viiteentoista vuoteen

suomalaisten osuus itämeren vai pitäisikö jo alkaa sanoa länsimeren fosforikuormittamisesta onkin vain parin promillen luokkaa

mikäli perustienpitoon ei saada huomattavaa lisäpanostusta mitä ilmeisimmin ainoaksi vaihtoehdoksi jää että isoja investointeja on yksinkertaisesti tehtävä vähemmän ja näitä varoja on siirrettävä perustienpitoon ja teiden ylläpidon rahoitukseen

kaikki tämä myös täällä tänään käyty keskustelu on hämmentänyt viemäriverkostojen ulkopuolella asuvia kansalaisia

nykyinen tilannehan on johtanut siihen että vuosi vuodelta on yhä enemmän tukea jäänyt rästiin seuraavalle vuodelle

oma käsitykseni on se että jos tällaisessa tilanteessa ollaan ja jatketaan niin tilanne on kestämätön siltä osin että jos myöntämisvaltuuksia olisi riittävästi niin kun seuraavan vuoden budjettirahat tulevat käyttöön niillä maksetaan vanhat rästit ja minun mielestäni siinä ei ole mitään järkeä

omassa työssäni nimismiehenä eräässäkin tilanteessa oli kaksi ruumiinavausta suoritettiin kahdelle aivan erilaiselle henkilölle

perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle

toinen oli hyvin aktiivi osallistuja vapaaehtoistoimintaan ja hyvin esimerkillinen ja toinen oli hieman laitapuolen kulkija ja sattuivat poistumaan ajasta iäisyyteen samana päivänä ja samalla aikaa suoritettiin oikeuslääketieteellinen avaus

myöskin myöntämisvaltuuksia tulisi lisätä että nämä toimenpiteet joita suunnitelmissa on pystyttäisiin hyväksymään ja käynnistämään

mihin tämä ikäraja perustuu

tähän liittyy myös huolehtiminen perusradanpidosta siten että tavarat siirtyvät ilman nopeus ja painorajoituksia

tämän joka oli laitapuolen kulkija ja käytti alkoholia ruumiinavauspöytäkirjassa luki että suonet olivat helakanpunaiset

arvoisa puhemies

tuleeko kunnille muutosesityksen kautta liikaa harkinnanvaraisuutta

näillä toimilla samalla tuettaisiin työllisyyttä ja valtion taloutta toisin kuin hallituksen ajamalla energiaverotuksella joka heikentää pienituloisten ostovoimaa ja vaikeuttaa teollisuuden toimintaedellytyksiä

lopuksi vielä turvapaikanhakijoista ja siitä millä tavoin toisessa lisäbudjetissa on asiaa käsitelty

arvoisa puhemies

eli sinne on lisätty aavistuksen verran mutta oma käsitykseni on se että ne määrärahat eivät ainakaan jouduta juurikaan asioitten käsittelyä koska pitää huomioida se kuinka paljon meille tänä vuonna on tullut enemmän turvapaikanhakijoita kuin edellisvuonna

kysyin tästä ja silloinen edustaja puska totesi minulle että se kyllä pitää paikkansa mutta niistä ei pidä puhua

siitä kertoo turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten määrä turvapaikkahakemusten pitkät käsittelyajat ja hakijoille annetut kohtuuttomat taloudelliset etuudet

asetus on kumottava asia palautettava ympäristöministeriöön kunnolliseen selvitykseen ja jatko on ratkaistava seuraavissa hallitusneuvotteluissa

periaatteena on oltava että tällaiset kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin oleellisesti vaikuttavat säädökset tuodaan eduskunnan kautta lain tasolle vastaamaan elävää elämää

esimerkiksi meidän alueellamme meni useampia kuukausia ennen kuin poliisi ehti ensimmäistäkään puhuttelua suorittamaan eli tarkistamaan onko kyseessä niin sanottu dublin tapaus eli että voitaisiin poistaa nopeammin

liottaako se sitten jotakin valtimon seinämiä niistä kalkkeutumisista tai muusta en osaa sanoa mutta tämä on ainakin suoraan siitä avauspöytäkirjasta jonka satuin silloin lukemaan

turvapaikanhakijoiden käsittelyyn on saatava riittävät lisäresurssit muuten koko tilanne karkaa hallitsemattomaksi kriisiksi

perussuomalaisten mielestä uudessa laissa on vesistöihin rajoittuvilla kiinteistöillä oltava nykyistä tiukemmat suojeluvelvoitteet mutta harvaan asutuilla alueilla nykyisten saostuskaivojen tehokas käyttö riittäköön

täällä on aika paljon puhuttu myöskin nuorten tilanteesta ja siitä onko hyvä jos kotona sallitaan joskus ottaa viiniä vai ei

toivottavasti muutamat viimeaikaiset lainsäädäntöuudistukset järkevöittävät tilannetta sillä ruotsin terrori iskut antavat valitettavan esimerkin siitä mitä voi tapahtua myös pohjoismaissa

sen johdosta pitäisi enemmän satsata siihen että nämä käsittelyajat tulisivat mahdollisimman lyhyiksi ja poistettaisiin nopeasti maasta sellaiset henkilöt joille ei turvapaikkaa myönnetä

terveellä maalaisjärjellä päästään parempaan lopputulokseen ympäristön kannalta ilman suuria taloudellisia uhrauksia

itse konkreettisena havaintona totean sen että kun olin aikoinaan hämiksen ovella hyvinkin paljon ovimiehenä yhteen aikaan niin karmea oli aina se syksy kun uudet yliopisto opiskelijat tulivat hämikselle

tähän liittyvät nimenomaan tulkkausmenot ja se että näitä henkilöitä joudutaan myöskin saattamaan pois täältä suomesta siihen maahan mistä he ovat tulleet kun ovat eun ulkopuolelta

niille harhautetuille kansalaisille jotka ovat jo ehtineet tehdä nykyasetuksen mukaiset puhdistamoinvestoinnit on räätälöitävä kotitalousvähennystyyppinen järjestelmä joka esimerkiksi seuraavien kolmen vuoden aikana kompensoisi menetettyjä euroja

pääministeri puhui myös harmaasta taloudesta

silloin kun he vapautuivat ja saivat ensimmäisen kerran ottaa kunnon kännit se oli karmeaa kun he eivät tienneet eivätkä tunteneet millä tavoin alkoholi vaikuttaa heihin

se on oikein ja hyvin kirjattu tänne mutta vaikka teillä on harmaan talouden torjuntaohjelma kannattaa lukea tarkastusvaliokunnan mietintö viime viikolta

perussuomalaisten mielestä ulkomaalaiset vangit on saatettava aina mahdollisuuksien mukaan omiin kotimaihinsa tuomiotaan istumaan

kun lisäbudjetissa puhutaan myös poliisin toimintamäärärahoista siellä sanotaan että niistä osa kohdennetaan turvapaikanhakijoihin